ensiajatus turvallisista konteista olevan yleissopimuksen muuttamisesta voisi hyvinkin johdattaa edellä mainittuun suuntaan

on kuulkaa niin ikävästi tässä maassa että myös perheelliset ihmiset tarvitsevat peruspäivärahaa joten kyllä tämä satsaus auttaa myös hyvin monia perheitä ja tämä satsaus on todellista satsausta eikä vain nimellisiä senttejä

kysymys on loppupeleissä varsin merkittävästä yksityiskohdasta merenkulkua ja meritavarakuljetuksia ajatellen

on järkeenkäypää että neljä vuotta itseäni vanhempaa sopimusta on tarpeen muokata vastaamaan tämän päivän tarpeita jotta toiminta satamissa ja meriliikenteessä sujuvoituisi

selvityksen mukaan tuloerot supistuvat ja köyhyysaste pienenee

sähköisiin resepteihin siirtyminen on ollut hyvä uudistus jonka tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja nopeuttaa apteekkiasiointia kansalaista ja asiakasta tässä on ajateltu

tähän vaikuttavat sekä perusturvan korotus asumistukiperusteiden keventäminen perusvähennyksen enimmäismäärän korotus että osinko ja pääomaverotuksen kiristyminen

ongelmaksihan muodostui se ettei vanhemmilla ollut mahdollisuutta nähdä omien alaikäisten lastensa tietoja

hallitus on siis konttisopimuksen muutosesityksellään oikealla asialla

arvoisa herra puhemies

oman osuutensa saa työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

uusimpien kansainvälisten tarkastelujen valossa ilmastopolitiikan tavoitetason nosto on välttämätöntä jos nykykehityksen ennakoituja haitallisia vaikutuksia pyritään merkittävästi rajoittamaan

järjestelmä myös vaati vanhemmilta ulkomuistia lastensa lääkkeistä

resursseja kohdentuu juuri mainitun nuorisotyöttömyyden torjunnan ohella myös pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämiseen yksinhuoltajien toimeentulotuen nostamiseen sekä ylipäänsä työllisyyden ja kasvun edellytysten edistämiseen

esitin vuosi sitten asiasta kirjallisen kysymyksen edellyttäen tämän valuvian epäkohdan korjaamista

tuolloin ministeri guzenina richardson vastauksessaan lupasi asiantilan korjaamista

ilmastolaki voi parhaimmillaan parantaa politiikan kokonaisvaltaisuutta ennakoitavuutta avoimuutta ja tietoperustaisuutta ja siten luoda uusia edellytyksiä vastata ilmastopolitiikan kasvaviin haasteisiin

nyt olemme tässä tekemässä tätä korjaustoimenpidettä mikä on erittäin hyvä juttu ja siksi erityisen kiitoksen arvoinen nyt asiasta vastaavalle ministerille

hallitus on tietoisesti toteuttamassa politiikkaa jossa se tahtoo kohdentaa ankarasta ajasta huolimatta resursseja yhteiskuntamme pienituloisimmille

koska ilmastolaki on puitelaki se luo puitteet kehittämiselle

lisäksi on hyvä että tässä hallituksen esityksessä edistetään sosiaali ja terveydenhuollon sähköisessä tietojenkäsittelyssä tietosuojaa ja tietoturvaa sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja toiminnallisuutta

arvoisa puhemies

kaipaisin tähän keskusteluun myös aitoa tasa arvoa tasa arvoa nimenomaan teollisuudelle suhteessa kilpailijoihin niin lähellä kuin kaukana

tietoturva potilasturva ja helppokäyttöisyys on asiakkaalle kaikkein tärkeintä

yksipuolinen normien tiukennus voi lisätä globalisaation jo nyt havaittuja todella suuren luokan ongelmia

ehdotettuun ilmastolakiluonnokseen liittyy toki riskejä jotka johtuvat ilmasto ja energiapolitiikan yhteensovittamistehtävien osittaisesta jakaantumisesta eri ministeriöille mikä pahimmillaan voisi johtaa politiikan sirpaloitumiseen sekä selkeyden kokonaisvaltaisuuden ja ennakoitavuuden vähenemiseen

voidaan ajatella että suotuisassa poliittisessa tilanteessa ja ideaalisessa suomalaisessa yhteistyökulttuurissa nykyisen politiikan haasteet kyettäisiin ratkaisemaan ilman uutta lakia

ei talousarvioesitys ole täydellinen ja kyllä se pitää sisällään vaikeita leikkauksia ja karsimisia sellaisiakin jotka itse olisin jättänyt tekemättä

se ei kuitenkaan ansaitse opposition erityisesti edellisen vastuunkantajapuolueen keskustan ryöpytystä sillä keskusta jätti nykyiselle hallitukselle mitättömän perinnön tuhlaten valtionkassan jakovaran ammottavaan alijäämän tilaan

valmistelu ja sen ympärillä käyty keskustelu ovat omalta osaltaan osoittaneet että suomessa ei ole kansallista konsensusta ilmastohaasteen merkityksestä ja sen vaatimista toimenpiteistä

kansallisen ilmastopolitiikan kokonaisvaltaisuus on ollut yksi lainsäädäntöprosessin keskeisimmistä perusteista ja ilmastonäkökulman poikkileikkaavuus on myös tärkeä ehto paitsi ilmastopolitiikan vaikuttavuudelle myös sen ennustettavuudelle ja kustannustehokkuudelle

ehdotuksen mukainen ratkaisu jossa ympäristöministeriölle annettaisiin nykyjärjestelmässä kokonaan työ ja elinkeinoministeriöllä olleita koordinointitehtäviä tuo uuden ulottuvuuden hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön

ehdotetussa ratkaisussa kaksi eri ministeriötä olisi koordinointivastuussa asioissa jotka liittyvät sekä ilmasto että energiapolitiikkaan

koordinointitehtävien yhteensovittaminen on siten ratkaistava sekavuuden välttämiseksi ja ilmastolain toimivuuden varmistamiseksi

lakiesityksen tavoite on hyvä

mielestäni on erittäin tärkeää että tämä laki valmistellaan hyvin ja punniten jotta tästä tulee hyvien tavoitteidensa mukainen ja toimiva ilmastolaki

arvoisa puhemies

niistä toimista joita edellisellä hallituskaudella vaativassa taloustilanteessa tehtiin voidaan toki kiistelläkin olivatko ne oikeita vai olivatko ne vääränlaisia

mutta voihan se olla että kun vuosia menee eteenpäin minä ymmärrän paremmin keskustan ja kokoomuksenkin edellisellä vaalikaudella tekemiä tekoja

arvoisa herra puhemies

tämä paljon keskustelua niin puolesta kuin vastaankin aiheuttanut yleisradiovero on kuitenkin yksi tämä hallituksen historiallisimpia uudistuksia

kansalaisena en voi olla huomauttamatta ja paheksumatta ylen reagointia tähän yksittäiseen talouden korjaustoimenpiteeseen

yle siis ulkoistaa henkilökuntaa yksittäiseen indeksijäädytykseen perustaen

omaa henkilökuntaa ei kuitenkaan korvaa mikään

suomalaisten verovaroilla kustannusten kansallisen television ja radion tulee tukea suomalaista työtä ja osoittaa vastuunkantoa suomen talouden tasapainotustalkoissa

kertoisikohan se tiukasta taloudellisesta ajasta

sen takia myöskin tämä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala on joutunut tekemään tällä niukalla budjetilla niin sanotusti tätä talousarviota

tästä huolimatta vielä uusiakin hankkeita on esitetty koskenkyläkotka erillishanke tai tampereen rantaväylää tai muuta

muistamme surulliset ja meitä kaikkia järkyttävät koulusurmat ja levottomuudet jotka osaltaan ovat kimmokkeena näillekin esityksille

tältäkin pohjalta katsoen on hyvä että laki on tulossa

avainsana on kasvatuksellisuus eikä suinkaan rangaistuslähtöisyys

mielestäni tärkeää olisi huomioida kouluissa olevien avustajien lukumäärä

nyt kunta ja koulukohtaisesti tämän asian kanssa on suuria poikkeamia

kysynkin ministereiltä miten asia ministeriössä nähdään

maailman muuttuessa myös puolustus ja turvallisuuspolitiikan on muututtava

suomi on tietoyhteiskuntana täysin riippuvainen tietoverkkojen ja järjestelmien toiminnasta

tämän vuoksi olen tyytyväinen että kyberturvallisuus on saanut oman roolinsa myös tässä kyseisessä turvallisuus ja puolustuspoliittisessa ohjelmassa nyt ensimmäistä kertaa

yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen on toimittava normaaliolojen lisäksi erityisesti silloin kun on kyse normaaliolojen vakavista häiriöistä tai jopa poikkeusoloista

uhkat jotka kohdistuvat kybertoimintaympäristöön ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi niin yksityisten ihmisten yritysten kuin koko yhteiskunnan kannalta

kyberuhkia muodostavien toimijoiden kirjo laajenee ja ammattilaistuu

kyberturvallisuuden toiminta alalla tarvitaan yhtä lailla muiden turvallisuusalojen ohella uhka analyysiä joka on pohja ennaltaehkäisylle varautumiselle ja puolustukselle

tätä tavoitetta edesauttaa viestintäviraston yhteyteen perus tettava kyberturvallisuuskeskus joka kokoaa kootusti elintärkeiden toimintojen turvaamiseen osallistuvat toimijat joka pystyy keskittymään ajankohtaisiin tietoihin ja analysoimaan haavoittuvaisuuden vaikutuksia sekä toimimaan yhteistyössä viranomaisten elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa

täällä tuntuu että kumpi ja kampi tappelee ja kumpi voittaa kun tätä keskustelua on kuunneltu koska tunnumme olevan yhtä mieltä siitä että meitä yhdistävä ajatus on että lapsilla on lähikouluja äiti sekä lapset saavat ne neuvolapalvelut siitä läheltä tai että vanhukset saavat yhtä hyvää hoitoa asuinpaikasta riippumatta

yhteiskunnan selviämisen kannalta on merkittävää kuinka häiriötilanteiden operatiiviseen toimintakykyyn häiriöiden sietokyvyn nostamiseen ja häiriöistä toipumisen kykyyn panostetaan

liikenne ja viestintävaliokunnassa painotimme yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä esimerkiksi kriittisiin toimintoihin vaikuttavien tele ja energiayritysten välisen yhteistyön saumattomuutta muun muassa myrsky tai muiden häiriötilanteiden hallitsemiseksi ja häiriöistä selviämiseksi

mietimme myös pitäisikö tietoturvasääntelyä tai häiriöistä ilmoittamista koskevaa sääntelyä laajentaa koskemaan muitakin kyberympäristön keskeisimpiä toimijoita

vastaan että toisin kuin keskusta itse en ennusta

muun muassa matkapuhelinten ja erilaisten mobiilien päätelaitteiden laitetason turvallisuus on jatkossa mitä todennäköisimmin yhä kasvavampi osa kyberturvallisuutta

puolestani voisin kysyä kun pohjois kymenlaaksossa on kuusi kuntaa tehnyt kuntaliitoksen ja kouvola on nykyisin tämän suuren kunnan nimi

kansainvälinen yhteistyö kyberturvallisuudenkin saralla on ensiarvoista koska esimerkiksi energiaverkkoihin tai pankkitoimintoihin muualla maailmassa tehdyillä hyökkäyksillä voi olla vaikutuksia myös suomeen jopa välittömästi

kyberturvallisuuden saralla pohjoismainen yhteistyö on merkittävässä roolissa osana pohjoismaista turvallisuus ja puolustusyhteistyötä

luen eilisen päivän helsingin sanomista pienen uutisen

jopa talousrikoksista saa ankarampia tuomioita tällä erää

ehdolliset ja sakkorangaistukset eivät ole hyväksyttyjä näin vakavien rikosten ollessa kyseessä

tässä keskustelussa sivuttiin ohimennen työpaikkoja

totta kai meidän pitää olla huolissamme työpaikoista ja niiden säilymisestä mediatoimijoiden osalta olivat ne sitten markkinaehtoisten mediatoimijoiden tai yleisradion puolella

mutta tulee muistaa se että yle veron jäädytys ei pelasta markkinaehdoilla toimivaa mediakenttää tai siellä olevia työpaikkoja

oikeastaan haluaisin palata tuohon alkuperäiseen asiaan mitä olemme peränneet että tämä yle veron ja tämän yle asian muutos palautettaisiin parlamentaariseen valmisteluun

ihmisoikeusperustaisuus on lainsäädäntömme keskeisiä periaatteita

sosialidemokraatit ja kristilliset jättivät tätä hallituksen esitystä käsitellessään valiokunnassa omat muutosehdotukset esitykseen

kiteytetysti emme voi hyväksyä hallituksen muotoista esitystä tällaisenaan ja näemme ongelmia valitusaikojen lyhentämisessä oikeusavun rajaamisen puhutteluvaiheessa avustajien kelpoisuusvaatimusten tiukentumisessa sekä säilöönoton osalta

kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa valituksen tekemisen ei voida katsoa lähtökohtaisesti olevan yksinkertaista vaan kyse on monesti hyvin vaikeista ja monimutkaisista asioista

erityisesti jos hakijalla ei prosessin aikaisemmissa vaiheissa ole ollut avustajaa on tälle jäätävä riittävä aika löytää pätevä avustaja ja avustettavalle riittävä aika laatia valitus

valitusajan lyhentäminen voisi myös johtaa hätäisesti ja puutteellisesti tehtyjen valitusten osuuden lisääntymiseen mikä vastaavasti lisäisi viivytyksiä prosessin myöhäisemmissä vaiheissa

puhemies

yhteisen kielen puuttumisesta ja kulttuurieroista syntyvät ongelmat aiheuttavat ilmeisiä väärinymmärryksen mahdollisuuksia

kotimaassaan viranomaisten vainon kohteeksi joutuneella ja esimerkiksi kidutuksen uhrilla voi olla vaikeuksia toimia yksin suomalaistenkin viranomaisten kanssa

ammattitaitoinen avustaja paitsi on hyödyksi avustettavan oikeusturvan kannalta myös edistää prosessin sujuvuutta ja varmistaa että olennaiset asiat saadaan käytyä läpi turvapaikkapuhuttelussa

ei ole kenenkään etu että puhuttelussa jää selvittämättä olennaisia asioita jotka sitten mahdollisesti nousevat ensimmäisen kerran esiin valitusasteissa

hallituksen esityksessä ei tuoda esiin sellaisia taloudellisia tai prosessiekonomisia syitä jotka olisivat oikeassa suhteessa ehdotetun oikeusavun rajauksen aiheuttamiin oikeusturvariskeihin oikeudelliseen epävarmuuteen ja riskeihin prosessin sujuvuudelle